toisaalta siellä ymmärretään että naisten asemaa työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on vahvistettava ja sitä on vahvistettava myös lainsäädännöllä

prosenttivähennyksen vakinaistaminen on askel päinvastaiseen suuntaan

heille on pystytty tarjoamaan erilaisia työ koulutus ja harjoittelupaikkoja joiden avulla he ovat pysyneet yhteiskunnan eri toiminnoissa mukana saaneet ehkä myös aikaa rakentaa tulevaisuuttaan eteenpäin

ollaan myös sitä mieltä että isien pitäisi ottaa enemmän hoitovastuuta lapsistaan jo pienestä pitäen

meillä myös toimeentulon näkökulmasta katsotaan miten eri lainsäädännöt kohtaavat toisensa jotta jos jotakin etuutta saa ettei toinen sitten leikkaa

puhuin aiemmin kasvusta ja työpaikkojen luomisesta mutta kuten hyvin tiedämme työllisyyteen vaikuttaa myös työvoiman tarjonta

kun me puhumme nuorisotakuusta meidän tulee tiedostaa että työllisyyspolitiikan perusta luodaan jo varhaiskasvatuksessa ja tämän jälkeen peruskoulussa

työnantajien pitäisi tukea isien vanhemmuutta mutta äitejäkään ei saisi tässä tilanteessa syrjiä

tärkein peruste kielteiseen ydinvoimakantaani on se että energiapolitiikassa minulle ylivoimaisesti tärkein tavoite on energiatehokkuuden ja teknologian kehittäminen ja vahvistaminen

on tullut jotenkin sellainen tunne tästä keskustelusta että jotta hallituspuolueet pystyisivät perustelemaan tämän tilanteen niin he kohdistavatkin nämä syytteet sosialidemokraatteihin ja oppositioon ja vääristelevät sitä kautta niitä tilanteita

meillä on työelämässä paljon asenteita joista ministeri on useampia kertoja täällä puhunut ja jotka vaikeuttavat perheen ja työelämän yhteensovittamista

tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kehitystä sekä osaamista siten että jokaisella nuorella olisi hyvät edellytykset siirtyä toiselle asteelle ja hankkia itselleen vähintään toisen asteen tutkinto

aiemmin viime viikolla olikin käsittelyssä työttömyysturvauudistus joka perustuu työmarkkinaosapuolten vuoden takaiseen työurasopimukseen

sitten tämän kriteeristön osalta elikkä yhdenvertaisuuden osalta meillä on olemassa jo siihen malleja joita voidaan jo lähteä kokeilumuotoisesti tekemään esimerkiksi kaste ohjelman kautta

ydinvoiman lisärakentaminen kannustaa vain kuluttamaan lisää sähköä ja energiansäästöön tähtäävät toimet unohtuvat

toisaalta vaikeassa talous ja työllisyystilanteessa monet isät tekevät ylipitkiä työpäiviä turvatakseen oman työpaikkansa ja perheen toimeentulon

sanon nyt sen miltä minusta tuntuu

sitomalla niin fyysisiä kuin henkisiäkin voimavaroja ja teknologiaresursseja ydinvoiman lisärakentamiseen vaihtoehtojen kehittäminen hidastuu

tavoitteena on että eri koulutuksista valmistuu tasapainoisia hyvinvoivia osaavia ihmisiä joilla on valmiudet mennä työelämään valmiudet oppia koko ajan uutta ja tarpeen vaatiessa valmiudet myös vaihtaa alaa ja ammattia

subjektiivinen varhaiskasvatus ei tarkoita sitä että kaikki lapset on vietävä varhaiskasvatukseen vaan kyse on ennen kaikkea lapsen subjektiivisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen ilman erillisperusteita ilman perusteita siitä onko hänen vanhempansa töissä tai työttömänä

näiden nuorten saaminen takaisin tuen ja palveluiden piiriin on inhimillisesti todella tärkeää ja se vähentää myös yhteiskunnan kuluja

en hyväksy sitä että lukitsemme energiatuotannon kehittämisen kymmeniksi vuosiksi eteenpäin yhdenlaiseen teknologiaan jonka tulevaisuuden kehitysnäkymät maailmanlaajuisesti ovat heikot

rahoituksen vähentäminen tulee heikentämään etsivän nuorisotyön kattavuutta ja toimintamahdollisuuksia suomessa

budjettiin sisältyy myös osatyökykyisten työllistymistä edistäviä toimenpiteitä

arvoisa puhemies

enemmistö vanhemmista palaa työmarkkinoille reilun vuoden kotihoidon tukijakson jälkeen joten heitä suunnitelmat kotihoidon tuen muutoksesta eivät koske siten kuten täällä on keskusteltu

siltä osin siellä myös käsitellään terveystarkastuksia ja muitakin elikkä ensi vuoden aikana tullaan sitten saamaan myös esitykset näitten hallitusohjelman kirjausten osalta sanoo

ympäristöministeriö toteaa omassa lausunnossaan että valtioneuvoston strategiassa cleantech liiketoiminnan edistämisestä linjataan että kasvutavoitteiden edistäminen edellyttää kannustavaa kotimaista toimintaympäristöä ja toimivaa kotimarkkinaa

korostaisin myös sitä että huolimatta kaikesta koulutuksesta osaamisesta ja muutosvalmiudesta ihmisiä putoaa päivittäin työelämän ulkopuolelle työkyvyttömyyteen vain sen vuoksi etteivät työpaikalla olosuhteet ole kunnossa

ja tämä tarkoittaa myös sitä että me kunnioitamme vanhempien valinnanvapautta sitä että vanhemmat tietävät sen milloin tämä oikeus on mutta vanhempien ei tarvitse tulla perustelemaan omien elämäntilanteittensa vaikeuksiensa tai työttömyytensä takia sitä asiaa vaan he näkevät sen lapsen oikeuden jo sinällään yhteiskunnallisena oikeutena ja sitä kautta mahdollisimman moni lapsi pääsee varhaiskasvatukseen kun hän sitä tarvitsee

lisäksi sdp esittää useita keinoja työllisyyden parantamiseksi ja viennin edistämiseksi ilman että kotimarkkinoita ajettaisiin ahtaalle

keskustelu on

siksi on välttämätöntä että työelämän kiirettä ja vaatimuksia ettei työelämän kiirettä ja vaatimuksia revitä työntekijöiden selkänahasta vaan työhyvinvoinnista huolehditaan

voi myös provosoida pysyvät sisällä asialla on sosiaali ja terveysvaliokunta tänä vuonna voisiko sanoa kaikilta osin

mielestäni on ollut perusteltua se että kannustetaan eri tavoin isiä ottamaan hoitovastuuta omista lapsistaan entistä enemmän

meidän menettelymme on todella ristiriitaista kun maailmalla panostetaan tosissaan uusiutuvaan energiaan energiateknologian ja tehokkuuden kehittämiseen

se tarkoittaa esimerkiksi hyvää johtamista työaikajoustoja työn ja perheen yhteensovittamista koulutuksesta ja työterveydenhuollosta huolehtimista

nyt lisätään ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijapaikkoja ja laajennetaan työpankkikokeilun kohderyhmää koskemaan myös nuoria joilla ei ole ammatillista perustutkintoa

suomi voisi olla energian ja ainakin energiaosaamisen vahva vientimaa jos satsaisimme uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tutkimukseen ja kehittämiseen

on välttämätöntä muuttaa työelämän asenteita siihen suuntaan että molemmilla vanhemmilla on oikeus jakaa lapsen varhaisia vuosia tasa arvoisesti

arvoisa herra puhemies

esimerkkinä haluan mainita minulle läheisen lappeenrannan teknillisen yliopiston vahvan energiaosaamiskeskittymän jossa todella satsataan tulevaisuuden osaamiseen

tämä loisi uusia työpaikkoja pienentäisi korjausvelkaa ja vähentäisi pitkällä aikavälillä huonosta sisäilmasta aiheutuvien sairauksien kustannuksia

tämä on erittäin hieno satsaus

ostovoima ja kysynnän näkymät ovat edelleen vaisut

arvoisa rouva puhemies

ensi vuoden puolivälissä on ennusteiden mukaan luvassa maltillinen käänne parempaan mutta koko vuoden osalta kasvun saldo on nolla

periaatepäätös ydinvoiman lisärakentamisesta on tämän hallituskauden yksi tärkeimmistä tai jopa tärkein ja pitkävaikutteisin päätös

sosialidemokraattien yrittäjäpaketista ehdotetaan puolestaan kokeilua jossa yksinyrittäjiä kannustettaisiin työntekijän palkkaamiseen erityisellä työllistämisvähennyksellä

tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksia kuulemiseen ja mielipiteen ilmaisemiseen sekä tiedon ja tuen saantiin omassa asiassaan

talouden iso rakennemuutos on ollut käynnissä jo useita vuosia

ensinnäkin iso kysymys tietysti yhteiskunnassa on se että meiltä puuttuu päteviä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia hoitamaan niin toimeentulotukea kuin myös lastensuojelutyötä

kuten valtiovarainministeri rinne kuvasi vientituloilla on rahoitettu merkittävä osa hyvinvointivaltiomme palveluista ja viime vuosina näistä vientituloista merkittävä osa on jäänyt saamatta

arvoisa puhemies

tämä vastaisi niitä toiveita joita kokemusasiantuntijoina toimineet lapset ja nuoret ovat esittäneet lastensuojelulain kehittämiseksi

on huolestuttavaa että hallitus mieluummin hirttäytyy pakkolakeihin kuin pyrkii kehittämään edellä mainitun kaltaisia uudistuksia työllisyystilanteen parantamiseksi

arvoisa puhemies

me keskustelemme paljon lääkärivajeesta mutta me voimme todeta että myös sosiaalityöntekijöitten vaje on aivan samassa mittasuhteessa kuin lääkärivaje

samalla hallitus puhuu myös uusiutuvasta energiasta ja siitä että kyse olisi isosta kokonaisuudesta jossa uusiutuvan energian rooli olisi merkittävä

lapsen asiakassuunnitelmaan merkitään jatkossa selkeästi riittävän tiheällä aikataululla toistuvat tapaamiset

jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus käydä koulua ja saada opetusta turvallisessa kouluympäristössä

tällä hetkellä meidän sosiaalityössä olevien henkilöitten työolosuhteet ovat niin vaativia ja vaikeita ja osittain myös puutteellisia että sosiaalityöntekijät sitten hakeutuvat myös muihin työtehtäviin koska se työ on niin raskasta että he eivät välttämättä jaksa niissä olosuhteissa tätä työtä tehdä

eduskunta on vaatinut esityksiä uusiutuvasta energiasta jotta ne olisi voitu käsitellä yhtä aikaa ydinvoimaloiden rakentamisen yhteydessä

arvoisa rouva puhemies

myös uraanin louhimiseen ja käsittelyyn liittyy riskejä jotka kannetaan tällä hetkellä kokonaan läntisen euroopan ulkopuolella

nyt keskustelu jää aivan puolinaiseksi ja kokonaisuus epäselväksi

tulen juuri sieltä ja siellä tunnelmat olivat hyvin ristiriitaisia siltä osin että toisaalta ollaan erittäin tyytyväisiä että hallitus panostaa omaishoitoon mutta samanaikaisesti ihmiset ovat hyvin epävarmoja omasta tulevaisuudestaan liittyen omaishoidon rinnalla oleviin muihin toimenpiteisiin

näin voidaan lapsen ja perheen tarpeet kartoittaa tarkemmin ja vastata niihin oikeanlaisilla palveluilla jo riittävän varhaisessa vaiheessa

jo tuolloin vaadittiin parempaa turvallisuutta oppilaitoksiin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä lasten ja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi oppilashuollon vahvistamista ja muun muassa psykiatrisen hoidon saatavuuden parantamista niin lapsille kuin nuorillekin

tämä edellyttäisi että me vahvistaisimme sosiaalityöntekijöitten määrää kunnissa ja sitä kautta myös tekisimme sen työn nykyistä inhimillisemmäksi

samalla kun ministeri pekkarinen on puhunut sen suuruudesta ja sen puolesta toisaalta hän toteaa ettei se nyt olekaan sellainen mitä edustajat kommentoivat

lisärahoitusta tarvitaan jotta niissä kunnissa joissa lapsen oikeus tavata omaa työntekijäänsä ei riittävässä määrin toteudu saataisiin asiat kuntoon tekemällä tarvittavat henkilöstölisäykset

mutta minua kannustettiin ja eduskuntaa ja hallitusta kannustettiin sieltä että toivotaan että eduskunta tekee viisaita päätöksiä jotka koskettavat myös omaishoitoperheitä ja yleensäkin ihmisiä

minulle henkilökohtaisesti ehdottomasti tärkein pointti johon olisin toivonut selkeyttä on se miten hallitus konkreettisesti tukee ja turvaa monipuolisen energiatehokkuuden ja teknologian kehittämisen tulevaisuudessa

tämä toisi tälle lainsäädännölle tilaa sopeuttaa tätä lakia ja perheille mahdollisuutta sopeuttaa oma taloutensa ja elämäntilanteensa kunnille mahdollisuuden mitoittaa varhaiskasvatuspalvelut ja tehdä sitten mahdollisesti uusia investointeja sekä työelämälle ja työmarkkinajärjestöille aikaa asennemuutoksiin ja ylipäätään aikaa sopeutua tähän uuteen tilanteeseen

tältä osin perheet ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat ja miten kunta on pystynyt hoitoja ja erilaisia tukimuotoja lapsille ja nuorille antamaan

tämä kertoo jo sen että sosiaalityöntekijät eivät näillä voisiko sanoa työolosuhteilla pysty vastaamaan niihin tavoitteisiin joita tämäkin lakiesitys nyt esimerkiksi tässä yhteydessä velvoittaa

arvoisa puhemies

hallituksen eläkkeensaajiin kohdistuvat leikkaukset ovat lyhytnäköisiä heikosti perusteltuja ja suurena ongelmana on ettei niiden vaikutuksia ole kunnolla arvioitu

kaikki energian asiantuntijat riippumatta siitä ovatko he tukemassa ydinvoiman rakentamista vai eivät ovat sanoneet että ehdottomasti tärkein asia energiapolitiikassa on energiatehokkuuden kehittäminen ja vahvistaminen

yhtiön on noin puolentoista vuoden sisällä esitettävä tähän ratkaisu eli tässä taas yksi iso ratkaistava asia on edessä

voisin olettaa että tämäntyyppinen järjestelmä antaisi vähän paremman mahdollisuuden tälle tärkeälle tavoitteelle jotta tämä kotihoidon tuen jakaminen vanhempien kesken tasaisesti saisi paremman lopputuloksen

arvoisa puhemies

kerta toisensa jälkeen ydinvoiman lisärakentamista on myös perusteltu sen talouskasvua ja hyvinvointia lisäävillä vaikutuksilla

on kuitenkin ilmiselvää että eläkkeensaajien asumistuen lakkautus lääke ja matkakorvausten leikkaus ja palvelumaksujen korotus osuvat erityisesti pienituloisiin eläkkeensaajiin

se kertoo että meidän sosiaalityöntekijät vaihtavat työstä toiseen sen takia että työn kuormittavuus ei toimi johtajuus ei välttämättä toimi

olemme varmasti kaikki saanet erilaisia viestejä siitä että on lapsia jotka ovat kokeneet todellista turvattomuutta pelkotiloja jotka vaikeuttavat koulunkäyntiä ja oppimista

tiedämme vaikean lapsilisäpäätöksen indeksijäädytyksen sairausvakuutuskorvausten leikkauspaineen

sen tulee olla kärkenä kaikessa mitä teemme

mutta minulle on jäänyt hyvin hämäräksi se mitä näillä vaikutuksilla todella tarkoitetaan tai jos vaikutuksia onkin ovatko ne kestäviä ja voisiko ne helpommin saavuttaa aivan toisenlaisella tulevaisuuteen ja kestävään elämäntapaan perustuvalla energia ja ilmastopolitiikalla

tämä taas osaltaan vaikuttaa siihen että kun työntekijät vaihtavat toisiin työtehtäviin tai kokonaan toiseen työpaikkaan kokonaan tämä vaikuttaa myös siihen että määrä niin määräajat niin lastensuojelussa kuin myös toimeentulotuessa pitenevät

voisiko sanoa että päätöksemme esimerkkinä tässä lastensuojeluasiassakin vaikuttavuus on edelleen lapsenkengissä mikä on todella valitettavaa

hallituspuolueethan ovat puhuneet vahvasti omaishoidon puolesta mikä sinällään on ollut hyvä asia niin ennen vaaleja kuin niiden jälkeenkin

näyttöä siitä miten ydinvoima lisäisi hyvinvointia ei ole pystytty kuitenkaan osoittamaan

päinvastoin on olemassa vahva epäilys siitä että sitomalla henkiset pääomat ja teknologiaresurssit massiiviseen ydinvoiman lisärakentamiseen kehitys muilla aloilla hidastuu olennaisesti

moni omaishoidettava on voinut saada eläkkeensaajan asumistukea riippumatta muiden samassa kotitaloudessa asuvien tuloista

esimerkiksi minun on valitettavasti todettava suuri huoleni kouvolasta jossa on päätetty lastensuojelun työntekijöiden lomauttamisesta

tästä suuri kiitos etenkin peruspalveluministeri huoviselle joka on pitänyt tiukasti kiinni lakiuudistuksesta

arvoisa rouva puhemies

opettajat ovat puolestaan kokeneet itsensä avuttomiksi siinä miten puuttua oppilaan levottomaan ja rauhattomaan käyttäytymiseen selkeitä ohjeistuksia ja pelisääntöjä kun ei ole ollut

ne uhkaavat viivästyttää lasten ongelmiin puuttumista